eu ja koko suomi on laman kynnyksellä

satonenkin oikein jämäkästi valiokunnan puheenjohtajana on tähän keskittynyt

tämä on kyllä aika merkittävää

arvoisa herra puhemies

irlannin pöytäkirjan tavoitteena oli vastata irlantilaisten lissabonin sopimusta koskeviin huolenaiheisiin ja sitä kautta edesauttaa lissabonin sopimuksen ratifiointia irlannissa

päämiespäätöksen on tarkoitus olla oikeudellinen tae siitä ettei lissabonin sopimuksen voimaantulo vaikuta tiettyihin irlannin kansalle tärkeisiin asioihin

näitä ovat tietyt irlannin perustuslain eettis sosiaalisia arvostuksia sisältävät säännökset eli oikeus elämään elämän pyhyys sen rikkomattomuus perhe ja koulutus verotuksellinen toimivalta sekä turvallisuus ja puolustuspolitiikka

pöytäkirjalla on päätelmien mukaan sama asema kuin muiden jäsenvaltioiden osalta pöytäkirjan muodossa annetuilla selvennyksillä eikä se muuta millään tavoin eun ja sen jäsenvaltioiden keskinäisiä suhteita

irlannin lisäksi myös tsekin tasavallan osalta on laadittu pöytäkirja vastaamaan tsekin kansan lissabonin sopimusta koskeviin huolenaiheisiin

arvoisa puhemies

pöytäkirjan on ratifioinut tähän mennessä viisi valtiota

arvoisa puhemies

ryhmänjohtaja vapaavuoren innoittamana tulin vielä tänne pönttöön

se mistä nyt on kysymys on se että tämä talo eli me kansanedustajat pystyy nyt päättämään siitä lähdemmekö me rahoittamaan tätä rahoitusvakausvälinettä

käsittelen tässä muutaman tapauksen kautta esittelen afrikkaa sahelia malia ja otan nämä tällä lailla esille hieman niin kuin asiakohdittain

ja arvoisa puhemies lopuksi itse asian kannalta lievä kannanotto tähän että nämä olivat esimerkkejä siitä että poikkeuksia saa ja niitä eussa on mahdollista saada jos niitä on kanttia esittää ja itsenäisyyttä suvereniteettia ja elämän pyhyyttä puolustaa

arvoisa puhemies

afrikan kehityksen tukeminen ja suhteiden monipuolistaminen on jatkossa yhä tärkeämpää

hyvät ystävät tämä järjestelmä joka ei ole noudattanut talous ja vakaussopimusta ei maastrichtin sopimusta ei no bail out sopimusta eikä oikein paljon mitään muutakaan sopimusta kyllä tästäkin selviää

on muistettava että afrikan väkiluku on jo yli miljardi ja kokonaisuutena laskettuna afrikan maiden talous on saavuttanut jo niin sanotun keskitulomaiden tason

kehityserot afrikassa ovat kuitenkin suuret ja valtioiden haurautta heijastaa esimerkiksi se että ruokakriisi uhkaa tai on jo todellisuutta yhdeksässä afrikan maassa

eikä sitä ole millään torilla mukava selittää ei sen enempää hakaniemen torilla kuin edustaja satonen sastamalankaan torilla ja voin lohduttaa että minä en niitä aio siellä toreilla selitellä

ongelma on maksukyvyttömyys ja se että me olemme päästäneet tämän taudin euroopassa pankkirakenteisiin

yhteistyömuotoja tulee monipuolistaa ja yksityissektorin roolia vahvistaa korostaen reilun liiketoiminnan tärkeyttä ja taistelua korruptiota vastaan

jos tätä maksukyvyttömyyttä ei kitketä niin me jatkuvasti pistämme hyvää rahaa huonon rahan perään eikä auta

uhkakuvien monimuotoisuus ja valtioiden keskinäisriippuvuus merkitsevät että afrikka on euroopan turvallisuuspolitiikan etulinjassa

valiokunta katsoo että suomen ja eun tulee korostaa afrikan kumppanimaille alueellisen integraation merkitystä ja konkreettisia toimenpiteitä kestävien poliittisten ja turvallisuusrakenteiden kehittämiseksi

kriisien taustalla vaikuttavat tekijät huomioon ottaen kriisinhallinnassa tulisi vahvistaa siviilikriisihallinnan erityisesti oikeusvaltioperiaatteen ihmisoikeuksien ja poliittisen dialogin osuutta

arvoisa puhemies

nyt käsillä olevassa mietinnössään valiokunta keskittyy erityisesti sahelin alueeseen

valiokunta korostaa että sahelin alue on pitkään merkittävä kehityspoliittinen haaste ja turvallisuusuhka myös euroopalle

niillä se pitääkin rahoittaa mutta nyt me rahoitamme ja tämä vakausväline rahoittaa kreikkaa ja kumppaneita tuella kun niitä pitää rahoittaa veroilla

kansainvälisten arvioiden mukaan useimmat alueen valtiot ovat hauraiden valtioiden vertailussa kaikkein uhanalaisimmassa kategoriassa

valtion rakenteiden heikkous köyhyys väestönkasvu ja ruokakriisi yhdessä huume ja ihmiskaupan sekä ääri islamilaisten liikkeiden vahvistumisen kanssa ovat aiheuttaneet länsi sahelin alueelle laajamittaisen kriisin

lähdetään katsomaan mitä pitää pankkien tehdä

otin tämänkin esille ja on totta että tämä lausunto herätti etenkin baltiassa levottomuutta

niitten pitää vaikka edustaja eestilälle jos on bisnestä rahoittaa sitä bisnestä

mutta kysyin sitä häneltä ja hän kertoi minulle sen lausuntonsa koko sisällön

valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan sahelin tilanteen kriisiytyminen oli ennakoitavissa mutta sitä ei kyetty ehkäisemään

se on pankin tehtävä ja rahoituslaitosten tehtävä

ei niitten tehtävä ole syömävelkaa maksaa ja mahdollistaa tätä

lisäksi useissa kansainvälisissä arvioissa on myös sisäpoliittinen näkökulma eli tässä on niin sanottua kotimaista kulutusta

en usko siihenkään että juoppo paranee sillä että antaa lisää viinaa eikä narkomaani sillä että saa lisää kamaa

valiokunta on huolissaan sahelin alueen humanitaarisesta tilanteesta ja pitää ennalta ehkäisevien toimien vahvistamista keskeisenä kriisinhallinnassa

tämä liittyy joiltain osin myös siihen että naton piirissä on käytetty joidenkin toimijoiden kohdalla termiä totaalinen sota ja se on sellainen termi joka liittyy niin kielteisellä tavalla saksan historiaan että tähän steinmeier reagoi tähän nimenomaan

ilmastonmuutoksen väestönkasvun ja kestämättömien maanviljely ja karjankasvatusmenetelmien johdosta sahelin aavikoituminen on kasvava ongelma

tämä linja maksoi perussuomalaisille hallituspaikan ja kyllä se paikoitellen kivistelee koska kyllä mekin tietenkin mieluummin olisimme niitä päätöksiä tekemässä kuin niitä täällä arvostelemassa

kuivuuden ja aavikoitumisen aiheuttama vesivarojen ja viljelys ja laidunmaiden ehtyminen on johtanut toistuviin humanitaarisiin kriiseihin

ja satuin olemaan siinä paikalla kun viron ja latvian kollegat kävivät kyselemässä liettuasta nyt puhumattakaan

mutta tulee aika jolloin tämä on tavalla tai toisella hoidettu

iloinen vastuunkantajapuolue perussuomalaiset purjehtii silloin kansan tuella hallitukseen kokoomuksen hurratessa tälle vastuunkannolle

valiokunta katsoo että suomen tulee jatkossakin korostaa muun muassa afrikan kumppanimaille naisten aseman parantamista mukaan lukien oikeutta maanomistukseen sekä koulutukseen ja neuvontaan

kyllä siinä keskusteltiin ja sen jälkeen asia näytti selviävän

tällä hetkellä meillä ei ole usan kanssa samanlaisia sopimuksia kuin ruotsi on allekirjoittanut mutta viisas maa toimii niin että kaikki on mahdollista

meidän poliittista tilannetta hallitustilannetta makroekonomiaa kauppaa inflaatiota työvoimakustannuksia ja montaa muuta asiaa

ei se ole viisasta politiikkaa

viisasta politiikkaa on huolehtia suomen puolustuskyvystä maamme itsemääräämisoikeudesta ja itsenäisyydestä ja tehdä sitten se mitä se vaatii

tulemme tekemään vaihtoehtobudjetin joka on suurin piirtein samaa kiristys ja elvytystasoa kuin hallituksen vain toisin kohdennettuna

ja keskusteluhan jatkuu syksyllä ja sitten hyvä ulkoasianvaliokunnan uusi puheenjohtajahan varmasti noudattaa eduskunnan parhaita periaatteita siten kuin ulkoasiainvaliokunnassa näitä mietintöjä on tehty

arabikevään aiheuttamien levottomuuksien vuoksi suuri osa siirtotyöläisistä on menettänyt työpaikkansa ja joutunut palaamaan entisiin kotimaihinsa

mutta sitä että me asettaisimme meidän veronmaksajamme tämmöiseen vastuuseen me emme muuten tee

kehityshaasteiden lisäksi turvallisuustilanne sahelin alueella heikkenee uhkaavasti

eli näin se menee että jos luoja antaa viran niin se antaa järenkin tämä on aivan totta tässä asiassa

yhtäältä libyan sisällissota sekä yhteiskunnallinen liikehdintä algeriassa marokossa ja mauritaniassa ovat heijastuneet sahelin alueelle luomalla painetta poliittisten ja taloudellisten uudistusten toteuttamiseksi

ihan muuten vain

kun täällä asioita esitellään ja hallituksen esityksiä niin silloin täytyy pysyä tiukasti asiassa ei niin etteikö mua

arvoisa herra puhemies

on ollut ainakin sellaisia puheita että esimerkiksi normandia ryhmä kokoontuisi ja mahdollisesti venäjän kanssa päästäisiin yhteispalaveriin

kansainvälinen radikaali islamistiliike on vahvistunut pohjois afrikassa ja sahelin alueella

mutta tämän konfliktin hirveän hankala piirre on se että eu ja monet korostavat aina normandiaa ja monenkeskistä yhteistyötä ja venäjä sanoo aina että kiovan pitää suoraan separatistien kanssa kahden kesken neuvotella

putin puhui aika sovittelevasti euroopan unionista

johtuuko tämä siitä että vielä on obaman kautta jäljellä

olisikohan näitä asioita hyvä saada liikkeelle hänen kauttaan kun ei sitten tiedä clintonkin on ollut perinteisesti erittäin voimakas puhumattakaan sitten muista vaihtoehdoista

sosiaalinen ulottuvuus huomioitiin kehitysponnisteluissa mutta käytännössä esimerkiksi tuaregit kokivat kuitenkin jääneensä marginaaliseen asemaan

saadun selvityksen mukaan tuhansien aseistettujen taistelijoiden paluu libyasta maliin oli yksi keskeinen yksittäinen tekijä kriisin alkamisessa

malin viranomaiset eivät ole kyenneet turvaamaan väestön perustarpeita mikä on lisännyt erityisesti nuorten liittymistä separatisteihin

pohjois malissa valtaansa ovat vahvistaneet islamistiset ryhmät ansar eddine sekä movement for unity and jihad in west africa mujwa joiden arvioidaan kytkeytyvän al qaidaan

on hyvä että kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on aloittanut alustavan tutkinnan asiasta

naisten yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa eikä loukkauksia voida hyväksyä esimerkiksi kulttuuriin tai uskontoon perustuviin tapoihin vedoten

eräiden arvioiden mukaan sahelin alueeseen kuuluvasta malista voi tulla uusi afganistan joka tarjoaa terroristeille ja rikollisille vapaan toimintakentän ellei kehityssuunta muutu

ykn turvallisuusneuvostossa valmistellaan malin sotilasoperaation käynnistämistä jonka toimeenpanossa ecowasilla joka on länsi afrikan talousunioni tulee olemaan keskeinen rooli

valiokunta pitää tärkeänä että malin kriisiin johtaneita syitä arvioidaan laajemmin myös demokratian ja hyvän hallinnon toteuttamisen ja tukemisen näkökulmasta

tämä on tärkeää jotta vastaisuudessa esimerkiksi eussa voidaan kehittää ja tukea kokonaisvaltaisempia toimintatapoja kestävien yhteiskuntarakenteiden vahvistamiseksi afrikassa

valiokunta katsoo että hallituksen kertomuksiin liittyvää lausumaprosessia tulisi uudistaa sekä sisällön että menettelytapaohjeiden osalta jotta se vastaisi perustuslain hengen mu kaisesti parlamentaariselle valvonnalle asetettuja vaatimuksia

haluan lopuksi nostaa tässä hallituksen kertomuksen käsittelyn yhteydessä esille ulkoasiainvaliokunnan vakavan huolen suomen pitemmän aikavälin taloudellisten etujen ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden turvaamisesta

viennin edistäminen on tärkeää suomen yritysten ja kaupan kasvuedellytysten toteuttamiseksi

arvoisa puhemies

kun euroopan keskuspankki luotiin siinä oli aika monta hyvää elementtiä saksan keskuspankin toiminnasta

vahva valuutta alhainen inflaatio ja politiikasta riippumattomuus

oletteko huolissanne tästä että saksa jäi yksin ainoana puolustamaan euroopan keskuspankin keskeistä perintöä toisin kuin suomen edustaja ekpssä liikanen oli tässä latinalaisessa porukassa mukana

arvoisa herra puhemies

kannatan tasa arvoa yhtäläisiä mahdollisuuksia tasapäistämistä en milloinkaan

enkä ole eun orjailtavissa eivätkä mielipiteeni tule mistään tuutista sen paremmin eusta kuin feministijärjestöistä tai muistakaan humpuukiporukoista jotka eivät ymmärrä luonnollisia eroja miesten ja naisten välillä

ne erot ovat rikkaus ja tämä on aivan tosiasia

on erittäin suuret vai keudet kun pistetään sinne sellaisia ihmisiä jotka eivät ole kiinnostuneita eikä tämä koske pelkästään toista sukupuolta vaan puolin ja toisin